se se vaihe kun poliisi joutuisi työkyvyttömyyseläkkeelle ei poikkea valtion muiden työpaikkojen osalta millään tavalla niin että poliisit joutuisivat oman huonon kuntonsa takia jäämään työkyvyttömyyseläkkeelle aikaisemmin kuin valtionhallinnosta keskimäärin muualtakaan

siellä sen yhtiön kehittämisen pitäisi tapahtua eikä ajautua tilanteeseen jossa postitoiminta säädellyllä toimialalla kirjepostin osalta näivettyy vuosi vuodelta ilman että kokonaisuudistusta tehdään

oletteko todellakin sitä mieltä että kuntien työntekijöiden vaalikelpoisuutta kunnanhallituksiin tulisi entisestään rajoittaa

miksi kunnille palveluita myyvien yritysten toimitusjohtajat voisivat toimia kunnanhallituksissa mutta kuntien omat työntekijät eivät

tämän yhtiön kehittämisen osalta kaipaisin edelleenkin ministeriltä seuraavassa omassa puheenvuorossanne hieman tarkempaa kuvausta siitä millä tavalla tätä omistajapolitiikkaa ja omistajavastuuta hoidetaan yhtiön kehittämisessä

tällä rahamäärällä saisi esimerkiksi melkoisen monta homekoulua korjattua ja rahoitettua laajasti julkista palvelusektoria

arvoisa rouva puhemies

kysynkin vastaavalta ministeriltä

miten hallitus aikoo edistää harmaan talouden torjuntaa ja onko hallituksella aikomusta velvoittaa suomessa tilintarkastajat raportoimaan talousrikosepäilyistään ruotsin mallin mukaisesti

edustaja lehden ehdotus jos se oli tulkittavissa ehdotukseksi suunnilleen kuului niin että amerikassa vanhat poliisiautot kierrätetään teiden varsille ja sitä kautta toimimaan turvallisuuden takaajina

niin paljon kuin rakastankin uusia ehdotuksia ja ideoita niin en kumminkaan kannata suomeen tämmöisen poliisien kylmäasemaverkoston käyttöönottoa

maailma muuttuu yhteiskunta muuttuu meille tulee uusia ihmisiä toisista kulttuureista

on erinomaisen tärkeätä että jo nyt kun poliisissa toimii myös maahanmuuttajataustaisia poliisimiehiä ja naisia pystyisimme koulutuksessa ottamaan huomioon nimenomaisesti tämän väestöryhmän

arvoisa herra puhemies

hallituksen toimet harmaan talouden torjunnassa ansaitsevat pääsääntöisesti kiitoksen

arvoisa rouva puhemies

arvoisa herra puhemies

en usko että tolkun ihmisenä pitämäni edustaja hongisto loppujen lopuksi edes ymmärsi niin että edustaja yanar tai allekirjoittanut olisi esittänyt joitain ohituskaistoja maahanmuuttajataustaisille ihmisille jotka ovat kiinnostuneet poliisikoulutuksesta vaan pikemminkin etsimme markkinointinäkökulmaa tai tällaista valmistumispolkunäkökulmaa hyvinkin paljon laajemmin kuin minään ohituskaista ajatuksena

jos tästä energian omavaraisuudesta eduskunnassa käydyn kiivaan keskustelun jälkeen otettaisiin lisäenergiaa puheiden voimasta ja sanojen määrästä niin uskon että me emme joutuisi tällaisiin tammikuun pakkasiin vaan pystyisimme tuottamaan yhden ydinvoiman verran poliittista keskustelua

nyt vasta lakiesitys hallituksen esitys eduskunnassa käsiteltiin ja suureksi pettymyksekseni lakialoitteen sisin ydin vesitettiin

maakunnissa sijaitsevilla yliopistokeskuksilla on hyvin merkittävä rooli alueiden sivistystyössä tällaisilla alueilla joilla omaa yliopistoa ei ole

omavaraisuusasteen lisääminen on niin kuin tässä useammassa puheenvuorossa on tullut perusteltua kun puhutaan fossiilisista polttoaineista siirtymisestä uusiutuviin kotimaisiin energianlähteisiin keskeinen huoltovarmuuskysymys

edelleen esitän lämpimän toiveen myös tulevan hallituksen edustajille että tämä hallituksen esityksen alkuperäinen henki toteutuisi seuraavilla valtiopäivillä

se kiinnostaisi uskoakseni koko parlamenttia

erityisesti talvella tammikuun pakkasilla tai muinakaan aikoina suomi ei saa pysähtyä sen takia että meillä ei ole omaan energiatuotantoon tarvittavaa energiaa

miten ministeri näkee yliopistokeskusten rahoituksen turvaamisen tulevaisuudessa tässä käynnissä olevassa haastavassa taloustilanteessa

kuljetetaan sillä sitten polttoaineita tammikuun pakkasilla tai kriisiaikoina kotimaisen energiatuotannon kasvattaminen huoltovarmuuden näkökulmasta on enemmän kuin kannatettava asia

tulevaisuudessakin poliisimiehiä eläköityy ja sitä kautta virkoja tulee auki

en halua ymmärtää kyllä edustaja packalenin puheenvuoroa niin etteikö kokeneille poliisimiehille olisi edelleenkin rikostutkinnan rikostorjunnan yhteydessä tilausta

arvoisa herra puhemies

toisaalta hyvä ettei ole tarvittu mutta kynnys taisteluosaston käytölle on kyllä jäänyt kieltämättä epäselväksi ja toivottavasti euroopan unionin globaali strategia tuo tähän tarvittavaa vastausta

jos iso britannia päättää erota euroopan unionin jäsenyydestä prosessi toki kestää useamman vuoden mutta näkeekö ministeri välittömiä vaikutuksia kansanäänestyksellä tähän johtovaltion rooliin

suomi toimii vakauttavana voimana monessa kansainvälisessä organisaatiossa myös euroopan unionissa ja meidän oma roolimme kriisinhallinnassa on ollut pitkä ja merkittävä

arvoisa puhemies

haluan tässä nostaa esille keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja edustaja vanhasen ryhmäpuheenvuoron jossa ansiokkaalla tavalla kuvattiin suomen roolia kriisien hallinnassa ja myös terminologian osalta että emme puhuisi vain taisteluosastoista vaan näkisimme tämän kriisinhallinnan roolin puhumattakaan ulkomaalaisista lentokoneista ja niiden lentoreiteistä

nyt annan erityisen lämpimät kiitokset toimivalle hallitukselle siitä että lisätalousarvio tähän työllistämiseen tulee koska useana vuonna syksyllä rahat ovat olleet loppu te keskuksissa

yhteistyöllä pystymme kaikkein parhaiten kiinnittämään sen kaikkein olennaisimman hyödyn tässä työllistämistoiminnassa nimenomaan näiden vaikeasti ja pitkään työttöminä olleiden nuorten työllistämiseen sen fokuksen mikä sinne tarvitaan

nyt hallitus nopealla toiminnallaan mahdollistaa rahat

toivon myös että työllistämistoiminnan pituuteen kiinnitetään huomiota

ei pelkästään pikahoitoja vaan pitkäjänteistä työtä

jäin tämän kyseessä olevan asian debatin jälkeen pohtimaan edustaja niinistön poliittisen retoriikan uutta kukkasta puolustusvoimien alasajo

edustajatehtävänne lisäksi olette puolustusvaliokunnan puheenjohtaja ja näin saman valiokunnan jäsenenä jäin pohtimaan sitä miksi valiokunnan puheenjohtajana annatte suomen puolustusvoimista tällaista kuvaa aivan kuin olisimme täällä kukat kädessä odottamassa mahdollista maahan tunkeutujaa

kannustaisinkin perussuomalaisia edustajia tarttumaan yhteisen turvallisuuspoliittisen selonteon valmisteluun

edustaja niinistö ja edustaja soini

nyt ei ole aika mennä rkpn selän taakse mököttämään eikä jäädä puolueena pitämään ulko ja turvallisuuspolitiikasta pekkaspäiviä

arvoisa rouva puhemies

sdp halusi omassa ryhmäpuheenvuorossaan paaluttaa tämän käytännössä tällä hetkellä olevan nykyisen poliisimäärän tason sama tuossa kristillisdemokraattienkin puheenvuorossa tuli esille

tämmöinen vuodesta toiseen jatkuva valuminen pienemmälle poliisimäärän tasolle ottaen huomioon turvallisuustilanteen kehityksen lähiympäristössämme ja kotimaassakin on väärä suunta ja tälle kehitykselle pitää laittaa piste

tarkoitetaanko tässä nyt kenttäpoliisien määrällä tätä joukkoa joka toimii poliisissa kokonaisuutena vai ainoastaan suorittavaa porrasta joka on tässä poliisitehtävässä kaikkein tärkein

arvoisa herra puhemies

ulkoministeri puheenvuorossaan totesi että puolustusyhteistyö euroopan unionin kanssa vahvistaa omaa puolustuskykyämme

siinä olemme kokomme takia varsin pieni tekijä

näin on esimerkiksi pääministerimme useasti todennut käynnissäkin olevan eurokriisin aikana

arvoisa pääministeri

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä kannattaa tätä tavoitetta jolla haetaan kustannustehokkuutta ja samalla pyritään saavuttamaan operatiivista teknistä ja teollista lisäarvoa sekä yhteensopivuutta

arvoisa rouva puhemies

vaikka pohjoismaiden välillä onkin selviä eroja puolustuksen perusratkaisuissa voi suomi silti syventää ennakkoluulottomasti pohjoismaista yhteistyötä

päivänä viime vuonna esittämään avunpyyntöön osallistumalla tähän erbil operaatioon nyt sitten vielä puolet vahvemmalla joukolla

yhteistoiminta perus ja tukitoiminnoissa rakenteiden kehittämisessä ja materiaalihankinnoissa tukee kansallista puolustustamme

kun apua antaa niin sitä voi joskus itsekin pyytää

ulkoasiainvaliokunta arvioi omassa arviossaan että tämän avunantolausekkeen soveltaminen voi vahvistaa eun jäsenvaltioiden keskinäistä solidaarisuutta ja eun turvallisuusyhteistyötä

arvoisa puhemies

arvoisa rouva puhemies

muiltakin osin kiitän ulkoasiainvaliokuntaa myös yhtenä puolustusvaliokunnan jäsenenä että myös puolustusvaliokunnan huomiot ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä on tarkkaan otettu ylös

ja mitä tulee näihin leukajuhliin joihinka edustaja kivelä tässä viittasi niin tietenkin toivoisi aina hallituspuolueiden nykyistenkin hallituspuolueiden edustajilta voisi sanoa vähintäänkin vastaavanlaista avoimuutta ja rehellisyyttä kuin oppositiossa ollessaan eivät nämä asiat muutu sillä että tulee itse valituksi hallituspuolueen kansanedustajaksi valtiopäivillä

silti on tärkeää että kaikille kansanedustajille annetaan mahdollisuus keskustella asiasta tänään myös täysistunnossa sillä islannin harjoitus on herättänyt kysymyksiä suomen sotilaallisesta liittoutumattomuudesta

on korostettava että kyseessä ei ole islannin ilmatilan valvontaan osallistuminen vaan yksiselitteisesti harjoitus joka sekä tukee kansallista koulutusta että harjoituttaa ilmavoimien henkilöstöä kansainvälisiä tehtäviä varten

samat ongelmat meillä jatkuvat vaalikaudesta riippumatta toinen toisellemme näitä lakeja emme tee vaan tälle tasavallalle

arvoisa herra puhemies

arvoisa herra puhemies

samalla tavalla ja samassa hengessä kuin kiitin ja kiitän edelleenkin ministeriä näistä hyvistä vastauksista kyllä toivoisin että hallitus vähän päivittäisi tätä vuosi sitten kuvaamaansa näkyä sisäisestä turvallisuudesta

nyt on tietenkin hyvä muistaa että täällä säädetään myös lakeja ei vain korjata inhimillisiä erehdyksiä ja näin ollen jonkin aikaa on voimassa sitten tämän pohjalta tehtävä tarkennus rahankeräyslakiin

voisi olla paikka vähän syvemmältäkin käydä läpi sitä tämäntyyppisenä aikana jolloin me nyt elämme saatikka sitä tulevaisuutta kohti johon me olemme kulkemassa hallitusohjelmalla kun on tapana aina vanhentua opposition mielestä ehkä vielä nopeammin kuin hallituksen mielestä

sitä kautta on syytä toivoa että nyt valiokunnassa olevaan uuteen rahankeräyslain täydennykseen ja korjaukseen ja siihen edustaja vahasalonkin viittamaan uuteen tilaan pääsemiseksi meidän täytyy tehdä nyt kaikki työ sen eteen että itse lakiesityksen käsittely olisi sen mukaista kuin jo eduskunnan lähetekeskustelussa oli viitaten rahankeräyslain sisältöön

ulkoasiainvaliokunta ja parlamentaarinen kontaktiryhmä ovatkin esittäneet että hallitus laatisi viipymättä arviot pohjoismaisen puolustuspoliittisen yhteistyön mahdollisesti edellyttämistä sopimuspohjaisista järjestelyistä

työttömiä ei tarvita tähän maahan enää yhtään lisää

sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä tukeekin ulkoasiainministeriön linjausta siitä että pohjoismaisen puolustusyhteistyön tulevaisuudennäkymiin pureudutaan entistä pontevammin yhtäältä arvioimalla jo olemassa olevia rakenteita ja toimintamalleja sekä toisaalta käymällä puolustushallintojen kesken syvällistä keskustelua puolustusyhteistyön pitkän aikavälin tavoitteista

haluan tässä yhteydessä myös viitata siihen että saataisiin tämä laki varsin joutuisasti ulos

niin poliisi kuin puolustusvoimat ovat joutuneet oikein voimakkaan toiminnan sopeuttamisen eteen ja poliisihallinnon puolella tämä uudistustyö on vielä kovastikin kesken

jotta tämä keskustelu turvapaikkakysymyksestä ja kotouttamispolitiikasta olisi asiallista ja ratkaisuihin pyrkivää niin on edustaja eerola syytä pysyä faktoissa

me tarvitsemme ratkaisuja emme syyllisiä

hallituspuolueet yhdessä vastuullisen opposition kanssa ovat eduskunnassa käsitelleet kevään aikana useita ulkomaalaislakiin liittyviä lakiesityksiä

kuitenkin nämä lakiesitykset tulevat eduskunnan hallintovaliokuntaan tipoittain ja tämmöisen kokonaiskuvan saaminen näissä asioissa on vaikeaa

täällä nyt käsitellään tätä erbil selontekoa ja nostetaan veneeseen nyt ensiksi se ensimmäinen kala mutta jos ajattelee tulevaisuutta jo tässä vaiheessa niin vaikka operaatiot syyrian alueella ja irakin alueella jatkuvat on nähtävissä kumminkin tilanne jossa isil on joutunut perääntymään syyriasta ja samaan aikaan paine kasvaa esimerkiksi tämän turvapaikkakriisin osalta libyan alueella jossa isilillä on vahva jalansija

jos nämä kiistat eskaloituvat nyt useampiin erilaisiin maihin ja samantyyppiset kriisit laajenevat yhä ennalta arvaamattomampiin jatkokriiseihin

on kuitenkin syytä muistaa ja erityisesti nyt tässä tapauksessa kiinnittää huomiota siihen että sosiaalisten etuuksien vähentäminen poliisin koulutuksessa voi niin kuin täällä aikaisemminkin on todettu vähentää rekrytoitumishalukkuutta poliisin ammattiin

onko suomi varautunut jo siihen että meiltä löytyy tarvittaessa myös kykyä lähteä laajempiin operaatioihin voi sanoa että useampiin operaatioihin yhtä aikaa

poliisiasiain neuvottelukunnan puheenjohtajana ja hallintovaliokunnan jäsenenä haluan erityisesti painottaa sitä että näiden nyt tehtävien päätösten seurantaan on erityisesti laitettava voimia

i stä ja outi yhdessä mukana

arvoisa herra puhemies

poliisikoulutuksen laatua ei saa heikentää sillä poliiseja me emme tässä tasavallassa kouluta minkään muun organisaation tarpeisiin kuin valtion itsensä

hallintovaliokunta on mietinnössään hyvin kiinnittänyt huomiota näiden päätösten seurantaan ja päätösten vaikutusten arviointiin koskien muun muassa kuten tässä edellä on todettu tähän kampushenkeen liittyviä asioita mutta muutenkin laajemmin mietinnössään tärkeiksi katsomiaan asioita

nyt isaf joukkojen jälkeen siirrytään afganistanissa vaiheeseen jossa pyritään tukemaan alueen omia turvallisuusorganisaatioita ja vahvistamaan oraalla olevaa demokratiaa

nyt on tärkeintä estää maan vaipumista takaisin konfliktiin ja sekasortoon niin kuin myös tässä ulkoasiainvaliokunnan mietinnössä todetaan